silloin täältä eduskunnasta löytyi vankka kannatus esitykselle mutta myös vankka vastustus

arvoisa rouva puhemies

osat ovat nyt vain muuttuneet aika täydellisesti vain kokoomus on jotakin viisasta lukuun ottamatta säilyttänyt linjansa

kun minun puheenvuoroni debatin jälkeen tuli varsinainen puheenvuoro edustaja aallolla oli ensimmäinen minulla toinen te lähditte ennen sitä pois

käytin puheenvuoron jossa esitin sosialidemokraateille kysymyksiä mutta edustaja viitanen edustaja heinäluoma lindtman ja muut kävelivät ulos eivät halunneet kuulla minun puheenvuoroani silloin kun minä sen pidin

tämä hallituksen esitys syntyi käsittämättömällä tavalla ja valmisteltiin huolettomasti ja huolimattomasti ja siksi se tuotti talousvaliokunnassa paljon ongelmia

toisaalta niitä lisäsi se että otettiin kauhea kiire tälle asialle koska haluttiin joulukaupassa saada myyjille palkankorotus tämän perusteella

ja edelleen puolustan hallituksen linjaa koska se on pitkän tähtäyksen kantava linja

monet tulot pienenevät ja jopa työttömyys saattaa kasvaa mutta se on se todellinen silta yli tämän synkän virran mistä te vain puhutte ja teidän linjanne perustuu virtuaalituloihin

tätä esitystähän voimallisesti ajoivat vain kaksi kotimaista suurketjua joilla on suurilla alueilla maassa monopoli s ketju ja kesko ja kolmas jolle tämä ainakin tulee olemaan erityisen tuottoisa on ulkomaisten erikoiskauppojen ketjut jotka valtaavat pienyritykset erikoiskaupan yritykset ja pystyvät sillä tavalla linnoittautumaan entistä vahvemmin suomalaiseen talouteen

jos te väitätte että sillä vallalla me saisimme nyt kaikki tahtomme läpi niin kyllä tekin olisitte saanut ja teillä oli vieläpä valtiovarainministerin paikka jota meillä ei ole veroministerin paikka

esimerkiksi suomen yrittäjät erikoiskaupan liitto ja naisyrittäjien liitto vastustivat yksiselitteisesti tätä hallituksen esitystä

edustaja aallolle vielä totean että minulla on kaikkien muitten puolueitten vaihtoehtobudjetti paitsi sosialidemokraattien sain vasta eilen

valitettavasti kuntaliitto ei edes lähettänyt asiantuntijaa talousvaliokuntaan ei uskaltanut ilmeisesti lähettää ei edes kirjallista lausuntoa vaikka tämä koskettaa kuntien taloutta ja kuntia muutoinkin kohtuullisen merkittävästi koska esimerkiksi subjektiivinen päivähoito oikeus yö ja sunnuntaipäivähoidon osalta tulee olemaan kunnille melkoisen raskas uusi tehtävä ja taakka

eli maaseutu ja kunnat kärsivät ja niille ei puolustajia näyttänyt juurikaan löytyvän näistä suurimmista kuntapuolueista esimerkiksi eikä maaseudun asiaa perinteisesti ajaneista puolueista

tämä nimittäin selvästi suosii suuria marketteja ja ne aina tuhoavat laajalta alueelta ympäriltään pienkaupat ja sama tapahtuu myös kaupunkien keskustoissa

perheet myös osin kärsivät tästä varsinkin ne perheet joista sitten töitä joudutaan näin tekemään sunnuntaisinkin

sitä suunnattomasti ihmettelen että kun tämä on vihreän ministerin luoma esitys ja valiokunnassakaan eivät vihreät reagoineet oikeastaan millään tavalla ja kuitenkin tämä lisää selkeästi yksityisautoilua ja lisää näitten suurten markettien lisääntymistä tai niitten etua ajaa

jopa se näkökulma että tätä perusteltiin sillä että perheet voivat mennä yhdessä sunnuntaisin kauppaan on mielestäni kyllä sellaisia arvoja vastaan mistä vihreätkin ovat puhuneet että pienet lapsetkin opetetaan kuluttamaan kuluttamaan ja kuluttamaan kaikkea krääsää pitää ostaa päivittäin jopa sunnuntaisin

se jäi edelleen perustuslain elinkeinovapauden ja sopimusvapauden nimissä erittäin epävarmaan ja suorastaan huonoon muotoon

tässä käy nyt niin että nämä kauppakeskusten pienet kauppiaat ovat vastakkain kansainvälisten sijoitusrahastojen omistamien ja määräämien kauppiasyhdistysten kanssa ja kun ne ajautuvat sitten kohtuullisista syistään oikeuteen asti näissä riidoissa niin kyllä sen tietää kumpi puoli siinä on heikoilla kumpi vahvoilla

herra puhemies

muun muassa nykyinen ministeri brax voimakkaasti arvosteli sitä lakia silloin ja nyt hän on tietysti toista mieltä

rantakangas joka silloin pani vastalauseeseen nimensä vaati asian hylkäämistä ja silloin perusteli perhepoliittisilla syillä mutta ehkä vielä voimakkaammin näillä maaseudun kauppojen vaikeuksilla jotka silloin olivat vielä hänellä sydäntä lähellä

kyllä tämä ilmeisesti johtaa siihen että veroja joudutaan aika reippaasti korottamaan ja menoja supistamaan jo ensi syksyn päätöksillä ensi vuoden alusta

erityisesti se että työnantajan kansaneläkemaksu poistettiin johtaa siihen että tarvitaan todella rajuja veronkorotuksia jotta alijäämä ei kasvaisi

liisa hyssälä voimallisesti puhui myös kauppojen sunnuntaiaukioloa vastaan todeten että sitä ei pidä laajentaa vaan päinvastoin pitäisi tarkastella tarvitaanko jo olemassa oleviin aukioloaikoihin rajoituksia

herra puhemies

monia muitakin löytyy

siksi on todettava että hallitus on tehnyt hyvin edellinen hallitus ja nykyinen kun on tämän laatinut ja nyt tämä on tässä loppuvaiheessa

tämä uudistus on kyllä ansainnut hyvin huolellisen käsittelyn koska epäonnistumiseen ei tältä osin ole oikeastaan missään mielessä varaa

no ei tässä nyt erityistä sellaista kohtaa ole josta voisi sanoa että epäonnistumisen vaara olisi erityisen suuri mutta tarkkaa huolellista seurantaa tämä edellyttää kaikilla tasoilla

nyt olen kuullut että keskustan ryhmässä huomisessa äänestyksessä on aika ankarat määräykset että ei saa äänestää vastaan

se kyllä merkitsee arvioni mukaan aikamoista vallan keskittämistä yliopiston hallitukselle niin ulkoisen valvonnan vähentymisen kautta kuin myös sikäli että yliopiston sisällä siirretään tehtävät ja vastuut ja valta aika vahvasti hallitukselle mutta toivottavasti hallituksiin löytyy joka puolella sellainen henkilöstö ja päätöksentekijät jotka ehtivät osallistua osaavat ja ymmärtävät sen tehtävänsä ja näin kehittävät yliopistoa niin kuin on ajateltu

ei ole

vetoan kyllä jokaiseen edustajaan joka kuulee ja toivottavasti menee mahdollisimman monelle että kyllä tässä asiassa on sellaiset arvot ihan käytännölliset mutta myös sitten monien esille nostamat arvot sunnuntain lepopäivän pyhittämisestä lähtien että tässä on oltava vapaat kädet jokaisella tehdä niin kuin omatunto vaatii

ja erittäin vahvat perusteet on sille että me emme antaudu tälle markkinavoimien ja kansainvälisten markkinavoimien ja keskittämisen politiikalle jota vanhasen hallitus tässäkin asiassa ajaa niin kuin monessa muussa

tässä suhteessa on ehkä hieman varottava sitä että eräissä vähän verrattavissa yhteisöissä on otettu ulkopuolisia jäseniä hallitukseen ja he eivät ole ehtineet hoitaa ja paneutua tehtäviinsä riittävästi kun on usein niin että näihin valitaan sellaisia henkilöitä joilla on jo tavattoman paljon kaikenlaisia vastuita ja asemaa ja silloin heidän kapasiteettinsa joutuu jakautumaan hyvin moneen paikkaan ja esimerkiksi yliopisto jonka hallituksessa he ovat saattaa siitä kärsiä

toivon että tämä hylätään ja sen esityksen tuossa alussa tein

herra puhemies

niin tyttäret saavat vielä sitten oman osuutensa

voitaisiin ajatella että yliopistojen rahoitus hoidettaisiin edelleenkin verovarojen kautta valtion toimesta ja näin turvattaisiin kaikkien yliopistojen toiminta vakaana pitkäjänteisenä mutta nyt tässä ajassa on hallitus valinnut tämän markkinavetoisuuden aika vahvasti mukaan ja yksityisen rahan hankinnan ja sen saamiseksi sitten tämän varallisuuden pääomittamisen yliopistoille

lisäksi siellä on paljon niitä meidän äitejämme ja isiämme jotka ovat tehneet arvokkaan työn hoitaessaan lapsia kotona tai muuta tällaista palkatonta työtä jonka merkitys kuitenkin koko yhteiskunnalle on valtavan tärkeä hyvää työtä

toivottavaa on että tässä suhteessa ei tule epäonnistumisia eli kaikki eri tieteenalat ja eri yliopistot todella saavat sen rahoituksen jonka niiden toiminta vaatii

mielenkiintoista on että tähän lakipakettiin sisältyy myös viimeisenä konkurssilain muutos jolla näiden yliopistojen konkurssi tehdään mahdolliseksi

tämän ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa todellakin nyt yliopistot joutuvat painiskelemaan melkein yhtä lailla kuin näitten eu hankkeitten hallinnoinnissa ovat eri oppilaitokset joutuneet tekemään kohtuuttomasti paperityötä ja näkemään vaivaa

esimerkiksi jyväskylän yliopisto on lieneekö palkannut tai ainakin saanut asiaa hoitamaan elinkeinoyhtiön edellisen eläkkeelle jääneen toimitusjohtajan joka kerää yrityksiltä rahoitusta jyväskylän yliopistolle

se on avain koko toimintaan

en kannata sitä että kotimaiset yliopistot suomalaisille ja nyt sitten eu ja eta alueen opiskelijoille tulisivat maksullisiksi mutta en näe kyllä mitään suurta pelkoa tässä että näin menetellään niin kuin nyt tässä ollaan etenemässä

vasemmistoliiton puolelta tuli näitä hylkäysperusteita maksut autonomia eli nuo hallituksen ulkopuoliset jäsenet ja virkasuhteiden muuttaminen työsuhteisiksi olivat perusteluina hylkäämiselle

en näe näitä sellaisiksi tekijöiksi joitten perusteella pitäisi esitys hylätä mutta kaikki ovat kyllä niitä kysymyksiä joita on syytä tarkkaan seurata

rahoituksen osalta tämä on turvattava jatkossakin mutta moni muukin asia vaikuttaa siihen että opetuksen taso ja oppimistulokset voidaan varmistaa vastaamaan kansainvälistä tasoa missä ympäristössä nykyisin kilpailemme

kun tämä on niin tavattoman tärkeä eikä siihen valiokuntakaan ole ottanut selkeästi kantaa niin herra puhemies ehdotan että eduskunta hyväksyisi seuraavan perustelulausuman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

mielenkiintoista että kävi näin että tässä oli tärkeitä edustajia poissa ja tämä puheenvuoroni osuikin nyt sopivaan paikkaan

tällä haluan voimakkaasti nostaa esiin tämän opiskelijaopettaja suhteen heikkouden joka meidän yliopistoissamme on ja siitä mahdollisesti johtuvien oppimistulosten vaarantumisen ja siksi katson että tällaista esitystä tuskin kukaan voi vastustaa

nimittäin haluan nostaa esille sen syvän ihmettelyn että tässä hallitusohjelmassa ei maataloutta ja maaseutua mainita millään tavalla ei ensimmäistäkään ajatusta ellei oteta huomioon nyt tätä uusiutuvan energian lyhyttä mainintaa josta on päätökset jo itse asiassa tehty

talvella käsitteli moni valiokunta ja lopulta maa ja metsätalousvaliokunta maaseutupoliittisen selonteon ja keväällä valtiosihteeri jouni lindin työryhmä antoi raportin harvaanasutun maaseudun elintoimintojen tai olojen kehittämisestä

eli meillä on vahva pohja sille että maaseudun asiat maaseudun maatalouden ja maaseutuyrittämisen ja elinolosuhteiden parantamisen osalta olisi mahdollista nostaa nyt toteutukseen mutta hallitusohjelma ei mainitse sanallakaan näitä

kertooko tämä siitä että tässä nyt eletään sitten keväisten erityisesti maaseutupoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä esille nostettujen lupausten osalta jo unohduksen aikaa

nyt jos koskaan tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä ja täällä oli vahvana mielipiteenä että maaseutuvaikutusten arviointi on otettava käyttöön ja että ne toimenpiteet jotka luvattiin tuossa selonteossa ja joita on vielä sitten lisätty ja yksityiskohtaistettu tuolla valtiosihteeri lindin työryhmässä myös toteutetaan viipymättä

tuo viipymättä on siinä mielessä kyllä tärkeä asia että maaseudun ja erityisesti noilla harvaanasutuilla alueilla kehitys on huolestuttava

palveluja ajettiin alas tiestö päästettiin rappeutumaan ja ihmisten elinoloja päästettiin heikkenemään voimakkaasti

aina on pieni vaara että ensi kevään vaaleissa voittavat sellaiset voimat joille maaseutu ei merkitse muuta kuin vihreää virkistymisaluetta ei elinolosuhteita

herra puhemies

kunnat ovat äärettömän hankalassa tilanteessa kun osalla menee kohtalaisen hyvin ja osa menee alaspäin

muutama aika sitten eduskunta käsitteli niin sanottua pikavippilakia ja nyt meillä on uusi lakiesitys hallituksen esitys josta on talousvaliokunta tehnyt mietintönsä kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä ja muutamasta muusta laista

edessä ovat ilmeisesti taloudelliset pakkoliitokset ja voi olla että seuraava hallitus sitten nyt vanhasen hallitusten aloittaman paras hankkeen puitteissa sen jatkopäätöksillä vie suomen kuntien pakkoliitoksiin mikä merkitsee sitä että syrjäisiä taantuvia alueita tulee maahan entistä enemmän

tämä esitys sisältää eun kulutusluottodirektiivin täytäntöönpanoon liittyvät asiat mutta pääasiallinen huomio on kohdistunut ja sen on syytä kohdistua tähän niin sanottuun pikavippi eli pikaluottojärjestelmään joka meillä on nykyaikainen muutaman vuoden käytössä ollut menetelmä jolla ahdinkoon joutuneet kansalaiset yrittävät hoitaa taloudellisia ongelmiaan

tätä kehitystä pitäisi nyt tarkastella ja kuntataloutta ja kuntien toimintaedellytyksiä turvata mutta hieman ajelehtiva tilanne on tältäkin osin

arvoisa puhemies

tämä järjestelmä on ehkä seurausta siitä että perinteiset pankit ovat melkeinpä sulkeneet ovensa köyhiltä ihmisiltä tuovat vain hiekkaa lattialle joka aiheuttaa kustannuksia ja lainoja ei näille ihmisille anneta koska pankki vaatii takuita ja näillä ihmisillä ei ole vekseliin nimen kirjoittajaa eikä varallisuutta jota vastaan voisi laina

niiden perusteita pitää tutkia ja valitettavasti osasta löytyy että ei ole vankalla pohjalla mitä tämä aika edellyttäisi mutta tällaista tämä on

täällä on kyllä kauniisti sanottu että siihen puututaan mutta mitään toimenpiteitä todellisuudessa ei ole ja on korostettu että tämä hallitus ei veroja kiristä eikä menoissa säästä eli antaa aukon olla ja valitettavasti jopa kasvaa

kun poistettiin työnantajan kansaneläkemaksu niin siitä tuli energiaverotukseen raju korotuksen tarve ensi vuoden alusta

edelleen toivon sitä vaikken siihen vastausta saanut kun kysyin aiotteko edustaja heinäluoma ensi vuonna tehdä vaihtoehtobudjettinne paria kolmea viikkoa aikaisemmin

tänä vuonnahan se poisto katetaan velanotolla mutta ensi vuonna yritetään kattaa energiaveroilla ja se jo johtaa elinkeinoelämässä niin maatalouden kotitalouksien kuin yritystoiminnankin puolella ja liikenteessä rajuihin menetyksiin ja jos sitten vielä veropolitiikka muutoin ajelehtii niin on suuret ja vaikeat kysymykset edessä

arvoisa puhemies

totean että verotusta pitää kehittää sillä tavalla että verotuksen kohteena olevien maksukyky otetaan huomioon

meillä välillisten verojen korotuksen esimerkiksi arvonlisäveron korotuksen josta paljon on puhuttu kohdentuminen ei ole tällainen vaan se johtaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suhteellisen aseman huononemiseen ja sitä ei voi pitää perusteltuna

siihen ei ole lainsäätäjä kunnolla puuttunut

talousvaliokunta on viime aikoina tällä vaalikaudella useamman kerran tähän voimakkaasti puuttunut ja siitä on ollut seurauksena että hallitus valmisteli muutosesitykset lainsäädäntöön ja nyt sitten myös vähän pitemmälle menevään kuin edellinen joka kielsi yöllä rahoittamisen ja kännykän käytön eräiltä osin teki siihen rajoituksia

nyt hallitus esitti rekisteröintiä ja sen kautta tulevaa jonkinlaista valvontaa näille pikavippifirmoille

tältä pohjalta sitten tähän on nyt hallitus tarttunut mutta ainakin oma näkemykseni on se että hallituksen linja on vieläkin aivan liian lepsu tässä asiassa

pelkkä luotonantajien rekisteröinti etelä suomen aluehallintovirastossa jossa ei ole edes tämän alan riittävää asiantuntemusta eikä henkilöstöä ei riitä panemaan tätä toimintaa sellaiseen malliin joka olisi kohtuullista oikeusvaltiossa

mielestäni tällainen voisi sanoa että nykyaikainen riisto vaikeuksissa olevien ihmisten osalta pitäisi saada loppumaan